se on kansan keskuudessa niissä maakunnissa joissa maakunnissa tiedetään että meillä täällä on tämä meidän oma armeija jossa meidän pojat ja vähän naapurinkin pojat ovat ja valmistautuvat siellä sellaiseen tilanteeseen jota kukaan ei toivo mutta joita tilanteita matkan varrella kuitenkin tulee

arvoisa puhemies

mutta huonoa on toki sitten se että samalla hallitus kaavailee toimia jotka toimet käytännössä merkitsevät sitä että vaikkakin puun käyttö näillä äsken sanotuilla vero ja muuttuvahintaisen tuotantotuen ratkaisuilla paranisi ja lisääntyisi niin samalla rajataan sen puun määrää mikä on kelvollinen näitten tukijärjestelmien piiriin

mitä hallitus ja ministeri aikovat tehdä pitääkseen kiinni siitä minkä suomi on myöskin euroopan unionin yhteyksissä taannut siitä että kolme tuntia maakuntakeskuksesta pääkaupunkiin toteutetaan

ydinenergialain mukaan luvanhaltijan on huolehdittava kaikista käytön seurauksena syntyvien ydinjätteiden ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä ja niiden asianmukaisesta valmistelemisesta sekä vastattava niiden kustannuksista

arvoisa puhemies

osaltaan tämä on ehkä vaikuttanut siihen että paikallisen väestön tuki on tälle hankkeelle ollut erittäin erittäin yhtäläinen mutta monet muutkin seikat aikaisemmin jo esille tuomani seikat ovat varmasti vaikuttaneet siihen että laaja yhteisymmärrys siitä että tämä kansallispuisto halutaan on vallinnut tuolla alueella

arvoisa puhemies

tämä on ollut jonkinlaisena ilmiönä jo aikaisemminkin silloin kun itsekin olin valtioneuvoston jäsen mutta tämä on kärjistynyt nyt kun nämä markkinapuutteet joihin moneen kertaan täällä olen viitannut kun ne ovat tulleet tähän koko kuvioon mukaan ja kun euroopan unionin alue en rakennepolitiikka on entisestään kärjistänyt tätä tilannetta täältä tuotannon siirtämistä

tvon uuden ydinvoimayksikön tuottamat ydinjätteet voidaan turvallisesti käsitellä varastoida ja loppusijoittaa jo käytössä olevia tai suunniteltuja menetelmiä käyttäen

me olemme esittäneet että jos ratayhteys saadaan nopeaksi emme vaadi valtion tukea lentoliikenteelle mutta niin kauan kuin ei ole nopeaa ratayhteyttä me vaadimme sille lentoyhteyden turvaamiselle julkista tukea

toisella kädellä vähän annetaan ja toisella kädellä sitten otetaan reilusti takaisin

arvoisa puhemies

kansallispuistot sinänsä ovat valtiontalouden kannalta julkisen talouden kannalta aika halpa siis vähän rahaa vievä halpa sana on tässä huono sana vähän julkisia varoja vievä hanke

se että ensiksi olisi nyt tehty se strategia ja sen jälkeen katsottu rakennetta olisi hyvin voinut johtaa uudenlaisiin arviointeihin vaikkapa otan nyt esimerkiksi keuruun keuruun kannalta

ymmärrän syyt miksi näin on käynyt ja nyt kun tämä homma hoidetaan täällä nopeasti alta pois minä uskon että tämän kanssa pärjätään myöskin sitten tuolla eun käytävillä

en halua ylittää nyt tällä kertaa aikaa

arvoisa puhemies

kaiken lisäksi tässä ajassa mitä nyt eletään tarvitaan paljon voimakkaampia toimenpiteitä yrittäjyyteen innovatiivisuuteen vientiin ja kansainvälistymiseen kaikkeen tähän kokonaisuuteen

toinen pyhä hyvä tarkoitus tällä tietysti on sitten puuttua siihen totuuteen mikä on tässä todettu muutaman viime talven aikaan ja syksyn aikaan

mitä itse asiaan tulee jokaiselle meistä varmasti viimeistään tämän päivän aikana on täällä käynyt täysin selväksi että tälle esitykselle ei löydy minkäänlaisia järkiperusteita

mutta sitten ensinnäkin ministeri kiuru todellakin melukysymys on yksi tämän tuulivoiman rakentamisen kannalta erittäin kummallinen asia käytän ilmaisua kummallinen

kysymys on luontoarvojen vaalimisesta varjelemisesta ja myöskin sillä tavalla saattamisesta kansalaisten ihmisten suomalaisten ja muidenkin ihmisten käyttöön että käyttöön saattamisen tapa merkitsee kestävällä tavalla tuon mainion luonnon hyödyntämistä myöskin ihmisen tarpeisiin

meillä ovat säätilat muuttuneet

loppuosa on nyt ripoteltu sinne tänne

toinen yksityiskohta liittyy tähän energiaan mistä te ministeri puhutte

tämä mielestäni kertoo enemmänkin tämän hallituksen kyvyttömyydestä löytää järjellisiä ratkaisuja aika yksinkertaisiinkin asioihin

koko tämän koulutustehtävän osalta voi kysyä

eikö todellakin sen tehtävän keskittäminen sinne missä se parhaiten tähän saakka on suoritettu kiitosta saaden myös maailmalla kiitosta saaden olisi voinut siellä hoitua

nyt kaiken järjen mukaan sitä ei pitäisi olla koska metsä kasvaa entistä enemmän ja koska puita jää kymmeniä miljoonia kuutioita kestävän hakkuun mahdollisuudesta hyödyntämättä

nyt te kiristätte reippaasti turpeen verotusta laskette kotimaisen uusiutuvan energian nimenomaan puun käytön tukea ja kokonaisuus käytännössä on se että nimenomaan kivihiilen kilpailuetu suhteessa puun ja turpeen yhteiskäyttöön merkittävästi paranee

malli jossa ensin leikataan sitten annetaan vähän takaisin verotuksen kautta ja yritetään sovittaa yhteen verotus ja sosiaaliturva sosiaalipolitiikan ja veropolitiikan toimet

tämä kansallispuistohanke tulee muodostamaan erinomaisen ekosysteemin vertailualueen monesta syystä

viimeinen huomioni arvoisa puhemies liittyy nyt sitten siihen että jos te kuitenkin aiotte tämän väärin valmistellun vääränsisältöisen rakenteen läpi viedä niin sen jälki on kaameata ja karua eräillä alueilla

ehkä vielä tästä sähkön ja maakaasun sisämarkkinapaketista voi sanoa noin yleisesti että ideahan tässä on se että euroopan unionin alueelle pyritään luomaan yhteiset samojen pelisääntöjen mukaan toimivat sähkön ja maakaasun sisämarkkinat

pelko siitä että puu ei riittäisi tai että sen hinta siis ainespuun siis teollisuuden tarvitseman puun tämän vuoksi merkittävästi kallistuisi molemmat pelot ovat äärimmäisen perusteettomia

jyväskylän yliopiston konneveden tutkimusasema on tunnustettu ja jo vuosikymmenien aikana itselleen erittäin arvostetun aseman raivannut tutkimusasema ja on ilman muuta selvää että kansallispuisto tarjoaa myös tuon tutkimusaseman moninaisille aktiviteeteille uusia mahdollisuuksia monella tavalla uusia mahdollisuuksia

tästä syystä täytyisi toivoa että ministeri vapaavuori vetäisi pois tämän hankkeensa jolla tarkoitus on kaventaa ja vähentää tukikelpoisen puun määrää

suomihan on nyt jo tehnyt paljon sellaisia ratkaisuja joilla suomi itse asiassa on siinä tilassa joka kelpaa näitten toimivien sisämarkkinoitten tähän perusmoodiin perusmalliin

ennen kaikkea päätös on kuitenkin merkittävä signaali teollisuudelle uskoa investoida suomeen ja työllistää suomalaisia ja ehkä vähän muitakin

kysymys on äänestä joka on hiljaisempi kuin esimerkiksi ilmalämpöpumpun tai jääkaapin ääni ja kysymys on erämaasta mihinkä näitä rakennettaisiin

todella toivon sitä kovasti ja toivon että edustaja autto omalta osaltaan lapin miehenä ja maakuntien ja suomen asiaa ymmärtävänä tukee tämäntapaista ajatusta

nyt minun toiveeni on tässä se kun te aiemmin täällä sanoitte että hallitus myöhemmin valtioneuvoston piirissä käsittelee niitä toimia joilla näitä menetyksiä sitten paikkailtaisiin puuttumatta nyt siihen kun ei aikaa ole siihen enempää mitä se sisältö niissä toimissa voisi olla että tämä on kyllä niin iso juttu että hallituksen minun mielestäni pitää myös ne toimenpidearsenaalit tuoda eduskunnan käsittelyyn ja tiedoksi millä toimilla tässä tapauksessa hallitus tekee sen historiallisen jutun jolla se yli tuhannen työpaikan menetyksen aikoo korvata

on aivan käsittämätöntä että tämä melukysymys nyt siellä uhkaa tulla esteeksi

kovin paljon sellaisia esteitä kaikkinensa ei ole

tästä sisällöstä nyt sanon ihan vain muutaman asian elikkä tällä lailla pyritään sähkö ja maakaasumarkkinoiden valvontaa parantamaan

valitettavaa on että metsästys tuolla alueella niin kuin sitä toivottiin ja haluttiin ei nyt sitten asian ensimmäisen käsittelyn seurauksena ollut mahdollista

me äänestimme mutta jäimme siinä sitten kuitenkin vähemmistöön

energiamarkkinavirastolla on siinä valvonnassa tärkeä rooli ja sen valtuuksia hoitaa tuota valvontatehtävää nyt tässä erittelemättömin monin tavoin laajennetaan

tästä nimestä on käyty myöskin keskustelua

myöskin sitten niitten asiakkaitten niitten sähkönsiirtoyhtiöitten palvelua tietyllä tavalla parannetaan muun muassa niin että näitten vahvistuspäätösten pysyvyyttä parannetaan siis sen kun siirtoyhtiö hakee sitä hintaa minkä verran se voi pyytää siihen niitä säädöksiä millä energiamarkkinavirasto on voinut poiketa siitä aikaisemmin antamastaan vahvistuksesta nyt kapeutetaan

se ei voi olla vain hallituksen sisäinen juttu siellä jossakin valtioneuvoston istunnoissa vaan sen pitää olla juttu joka tulee koko eduskunnalle tiedoksi ja jopa jollakin tavalla myöskin eduskunnan käsiteltäväksi

kysymys on kuitenkin vedestä eikä kuntien nimistä ja kansallispuistot on syytä ja perusteltua tosiaankin merkitä nimenomaan sen keskeisen vesistön perusteella joka tässä on tavallaan se luonto ikään kuin fasiliteetti johon koko kansallispuisto kiinnittyy ja tällä perusteella nimi etelä konneveden kansallispuisto on todellakin perusteltu

tämä käytännössä tarkoittaa sitä että se siirtoyhtiö on varmemmalla pohjalla tietäessään että kun se saa tämän ennakkovahvistuksen niin sen mukaan mitä todennäköisimmin myös elämä sitten käytännössä tapahtuu

siitä en usko tulevan minkäänlaista ongelmaa tämän kansallispuiston hyvälle ja luonnon kannalta kestävälle hyödyntämiselle ja käytölle

kiitos

tai jos sillä ei korvatakaan kaikilta osin hiilisähköä jos sillä korvataan jossakin toisessa maassa tuotettua toisilla löytyy toisessa maassa tuotettua ydinsähköä niin kysymys kuuluu tietysti siinä tilanteessa

niin kuin tiedetään meillä on kantaverkkoja ja sitten meillä on näitä eriasteisia siirtoverkkoja ja sitten paikallisia jakeluverkkoja ja ne jännitteiltään ovat erilaiset

arvoisa puhemies

kumpi esimerkiksi tulevien sukupolvien kannalta on varmempaa tuottaa se ydinsähkö nimenomaan suomalaisissa ydintuotantolaitoksissa vai jossakin rajojen ulkopuolella

meillä tällä hetkellä tilanne on tässä mielessä aavistuksen verran sekava ja se historiallinen tausta on siinä että tämä nykyinen fingridin omistama kantaverkkohan muodostettiin sillä tavalla että sillä vanhalla ivolla ja muutamalla muulla suurella alan toimijalla oli omia tällaisia valtakunnallisesti ikään kuin laidasta toiseen meneviä verkkoja ja ne yhdistettiin tällaiseksi yhteiseksi verkoksi fingridiksi jossa valtio oli sitten oman verkon osalta mukana johonka aikaisemmassa vaiheessa nämä sanotut yhtiöt tulivat mukaan

mitä tulee näihin huijareihin käytitte tätä ilmaisua näitä näköjään on kaikilla toimialoilla ja päästökauppasektorillakin toimijoitten joukossa on niitä jotka käyttävät tilaisuuden hyväksi jos saumaa on ja tekevät vääryyksiä

edellä mainituilla perusteilla valtioneuvosto on tehnyt myönteiset periaatepäätökset teollisuuden voima oyjn ja fennovoima oyn hakemuksista ja kielteisen periaatepäätöksen fortumin hakemuksesta

lisäksi fennovoimalle asetetaan periaatepäätöksessä käytetyn polttoaineen huoltoon liittyvä ehto

mutta nyt kun edellisellä vaalikaudella tämä eriyttäminen piti panna alkuun sitten ne valtio osti pois niin että tämä fingrid on valtioenemmistöinen verkko tällä hetkellä

pulliainen ihan vastata siihen minkälaisen vastuun se komissio nyt siitä loppujen lopuksi kantaa

minä luulen että se on se oli sitä komissio yrittää tehdä voitavansa saadakseen vääryydet korjattua ja takaisin sen mikä on tähän saakka näyttänyt menetetyltä

mutta siinä määrittelyssä oli historiallisia tämmöisiä juttuja että meillä on pitkin suomea semmoisia pieniä pätkiä sellaisia pätkiä jotka ovat valtakunnallista kantaverkkoa jotka nyt muuttuvat normaaliksi paikallisverkoksi

arvoisa puhemies

miten se siinä onnistuu

se markkinoitiin alusta lähtien kun kataisen hallitus lähti liikkeelle ideana ja ajatuksena jostain uudesta suuresta joka tuottaisi parempaa demokratiaa joka turvaisi läheltä palvelujen tarvitsijoiden tarvitsemat palvelut joka olisi taloudellisesti edullista ja jossa kuntalaisdemokratiakin vielä toteutuisi oikein hyvin

kyllä koko euroopalle on tärkeää että meiltä ei siirry sellaista tuotantoa jonnekin muualle jossa jossakin muualla aiheutetaan paljon enemmän päästöjä kuin täällä

valiokunta hyväksyy hallituksen esityksen tässä mielessä vaikka se ehkä pikkasen kirpaisee niitä paikallisia verkkoja tai niitä seudullisia alueellisia verkkoja niiden asiakkaita ja näitten verkkojen omistajia että tämä verkko ei olekaan enää sitten kantaverkko näiltä osin

arvoisa puhemies

ja järjestelyt ilma tästä ilmaisjaosta tehtiin vielä jos puhemies sallii näistä nieluista

mutta minä olen ymmärtänyt kun minä tätä yritin selvittää että myöskin tässä valmisteluvaiheessa tällaisten alueellisten tai paikallisten verkkojen omistajia edustava taho tässä valmistelussa oli kuitenkin hyväksymässä tämän menettelyn tunnustamassa tavallaan tosiasiat että ne pätkät jotka aikaisemmin ovat olleet kantaverkkoa eivät nyt tosiasiassa enää ole kantaverkkoa ja tällä tavalla tämä muutos tehdään

no jatketaan sitten joskus

nykyiselle järjestelmälle annettiin ja pyrittiin antamaan erilaisia leimoja luomaan nykyinen tilanne sellaisessa valossa kertomaan kansalaisille että kansalaiset ikään kuin oivaltaisivat että tämä suomalainen kunnallishallinto on jotain iänikuista vanhanaikaista jotain sellaista mitä muualla euroopassa tai maailmassa ei ole

on totta että nämä metsänielut on metsänomistajan käsistä tavallaan sosialisoitu jos niikseen haluaa sen asian sanoa

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

mutta samalla tavalla on sosialisoitu myöskin ne kustannukset mitkä syntyvät siitä kun sitä metsää poltetaan

paljon vaikeampi ja hankalampi asia sitten liittyy siihen että nyt tässä tämä kantaverkon määrittely on tehty tietyllä tavalla niin kuin teknisillä perusteilla

siitähän tulee päästöjä sillä hetkellä kun se poltetaan

mutta tässä luonnon kierrossa nämä nielut ja sitten tämän polton aiheuttamat päästöt nehän niin kuin menevät melkein tasan

eri puolilla maata kulkiessaan ihmiset todella jotkut jo ajattelivat että todellakin meillä on jotenkin pieniä kuntia ihan hirveästi että meillä on ihan todella pirstoutunut kuntarakenne kaikkeen muuhun maailmaan verrattuna

korkeajännitteiset sellaiset verkot kuin esimerkiksi ne mitkä tulevat tänne helsingin alueelle kun niitä jatkossa tänne rakennetaan niitä joudutaan panemaan tuonne maan alle

vähitellen oikea tieto alkoi kuitenkin mennä perille ja mitä enemmän tietoa tuli hallituksen aikeista sitä enemmän kävi kenttä rauhattomaksi ympäri suomen

nyt se määrittely mikä hallituksen esityksessä on sisällä ja mikä jää myöskin tämän valiokunnan mietinnön enemmistön kannaksi merkitsee sitä että sellaisella alueella vaikkapa helsinginniemellä oleva verkko joka tällä hetkellä on vielä paikallisverkko ja turvaa paikallisten kuluttajien sähkönsaantia nyt uusi verkko kun se tullaan vetämään tälle alueelle tämän lakiesityksen seurauksena onkin sitten valtakunnallinen kantaverkko

näin se suurin piirtein menee tämä asia

tvo ja fennovoima molemmat ovat luonteeltaan yhtiöitä jotka tuottavat sähköä ensinnäkin suomalaiselle teollisuudelle

erityisesti tämän vaiheen missä nyt ollaan kannalta tärkeä mielestäni oli se totuus että sosialidemokraattien piirissä eri puolilla suomea on ruvettu vähän haukkomaan henkeä ja pohtimaan mihin tällä tiellä oikein ollaankaan menossa

pulliaisen esille nostamaa osakkuussähköä onko se hyvä vai huono

eu on taatusti tiennyt vuosien ja vuosikymmenten ajan sen että suomessa osakkuussähköä tuotetaan näissä ydinvoimalaitoksissa jotka täyttää tässä jo itse sanaissä vilusen ydinvoimalaitos vaikeuksissa jotka meillä on

kiitos jutta urpilaisen näin täytyy sanoa oppositiostakin käsin vaikka oppositio tässä on ollut aktiivinen sittenkin viime kädessä kaiketi sen kautta että sdpn piirissä nousi selvää kritiikin henkeä tätä hanketta vastaan jonkinlainen uudelleentuumaus tässä nyt on kuitenkin saatu ainakin sillä tavalla että hallituksen sisällä ennätetään nyt panna valikoita uudelleen järjestykseen ja sitten ehkä kaupata kenties tämä sama alkuperäinen idea toivottavasti edes jonkin verran muutettuna uudelleen tuonne kentälle

tähän liittyy paljon tämmöistä duubiointia ja epäilyä valiokunnan sisällä jo senkin takia että kantaverkosta kustannukset kantavat kaikki suomalaiset hangosta petsamoon tai ei nyt ihan petsamoon mutta kuitenkin aika kauas kaikki suomalaiset ylipäänsä kun taas sitten nämä paikalliset ja alueelliset verkot ovat siis tunnetusti viime kädessä näitten verkon asiakkaitten maksamia

olen ymmärtänyt että eussa enemmänkin tänään puhutaan vähän laajemminkin tämäntapaisen mallin ymmärtämyksen puolesta mikä meillä näiltä osin näissä ydinvoimalaitoksissa on

tarkoitus on siis että tvo ja fennovoima myös jatkossa voisivat tämän toimintaideologian mukaisesti tuottaa osakkuussähköä niille omistajille jotka ovat teollisuuslaitoksina omistajia